lopuksi on kuitenkin annettava kiitosta sosiaali ja terveysvaliokunnalle siitä että yli puoluerajojen olimme yhtä mieltä niistä ongelmista ja tulevaisuuden haasteista joita sosiaaliturvaamme liittyy ja saimme yhteisen lausunnon aikaan suurelle valiokunnalle

mutta kiitän teitä oikein paljon tästä keskustelusta ja näistä teidän huomioistanne

nyt pidämme suurena riskinä että sosiaalihuollon osalta tehdään rakenteellisiakin muutoksia jotta uuden lain velvoitteisiin voidaan vastata ja pahimmillaan joudutaan uusien muutosten eteen kun sote laki astuu voimaan

on kuitenkin valitettavaa että tämä valiokunnassa kuultu kriittisyys ja huoli eivät kanna sen pidemmälle puoluetason toimintaan saakka vaan kyselemättä ja kyseenalaistamatta kuitenkin ollaan valmiita äänestämään asioista jotka ohjaavat kohti vahvempaa integraatiota ja liittovaltiota

on myös välttämätöntä että henkilöstörakennetta kehitetään ja eri sosiaalialan ammattilaiset saadaan juuri niihin tehtäviin joissa heitä eniten tarvitaan mutta myös jotta työn mielekkyys heille itselleen lisääntyy

lopuksi kannatan vielä edustaja eerolan tekemää

tämä on asia joka tulee ottaa erittäin vakavasti erityisesti kun puhutaan varhaisesta tuesta ja ennalta ehkäisevästä työstä

arvoisa puhemies

haluaisin vielä kerran korostaa että vaikka perussuomalaiset eivät nyt ole halunneet lähteä mukaan tähän kilpalaulantaan näistä malleista ja niiden nimistä niin kyllä me nämä rakenteelliset ongelmat tiedostamme hyvinkin ja olemme valmiita rakentavaan keskusteluun sillä edellytyksellä että keskustelu on todella avointa ja ilman salailua ja asioiden turhaa pimittelyä

katson että voimmehan me keksiä näitä mallien nimiä vaikka jokaiselle kansanedustajalle omansa jos se on tämän keskustelun ja etenemisen itseisarvo tai olennaista tässä koko naisuudessa mutta perussuomalaisille olennaista on sisältö ja kokonaisuus

perussuomalaiset odottavat että uusi laki korjaa asiaa samoin kuin tuleva sote järjestämislaki jossa sosiaalihuoltoa ei missään tapauksessa tule unohtaa

sosiaalihuolto on ennalta ehkäisevää työtä mutta myös korjaavaa työtä hyvin laajoilla sektoreilla niin ihmisten yhteisön kuin yhteiskunnankin eri tilanteissa ja asioissa

edustaja ojala niemelälle olisin pikaisesti vielä vastannut hän on jo salista kyllä poistunut että varmasti tähän lääkäripulaan lapissa ei ole kenelläkään yksinkertaista ratkaisua

rakenteellinen sosiaalityö joka nyt on kirjattu lakiin on erinomaisen kannatettava asia ja sitä on seurattava tarkoin niin että sen tarkoitus nousee myös käytäntöön ja sosiaalityöstä aidosti tuotetaan tietoa päätöksenteon taustalle ja yhteiskunnalliseen kes kusteluun

siihen en kyllä osaa hänelle enkä muillekaan antaa suoriltaan vastausta miten julkista sektoria olisi kaikista parasta lähteä vahvistamaan

sosiaalityön ammattilaisilla kaikilla tasoilla on se aito arkielämän tieto ihmisten ongelmista ja myös aitoja ratkaisuesityksiä

lapsiperheiden subjektiivisesta oikeudesta kotipalveluihin on käyty paljon jopa käsitteellistäkin keskustelua kenelle ja missä tilanteissa se viime kädessä lakiesityksen mukaan kuuluisi

on ymmärrettävää että aina edes oikeus vain kotipalvelujen saatavuuteen ei ole riittävää tukitoimintaa perheelle vaan tarvitaan monimuotoisia tukitoimia perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen

arvoisa puhemies

kotiin saatava kodinhoidollinen apu määrätyissä elämäntilanteissa aivan varmasti poistaa osaltaan tarvetta vahvempien lastensuojelutoimien tarpeeseen

sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössäkin on kuitenkin nostettu esiin nuorten hakuvelvoitteen laajeneminen tietyiltä osin ja tämä on asia josta olen itsekin hiukan huolissani

täytyy sanoa että olen erittäin tyytyväinen siihen mitä valiokunta siitä sitten päätyi kirjaamaan sillä tässä on ollut aikamoista villiä toimintaa tuolla kentälläkin kun näitä sosiaalityöntekijän sijaisuuksia on paikattu hyvin monentyyppisillä tehtävärakenteilla

perussuomalaiset ovat esittäneet entisen kotiavustajan ammattinimikkeen palauttamista mutta vastaavasti esimerkiksi hoiva apulaiset voisivat hyvin tähän asiaan antaa oman vahvan panoksensa

kuitenkin tiedetään että sosiaalityön asiakkuudet ovat tässä ajan mittaan muuttuneet hyvinkin ongelmallisiksi ja haastaviksi ja siellä tarvitaan kuitenkin sellaista osaamista jonka katson nimenomaan tulevan näiden korkeakouluopintojen kautta

tämä myös auttaisi tulevaisuudessa ikääntyvien kohdalla jotka tarvitsevat kodinhoidollista apua ja esimerkiksi lähihoitajat ja sairaanhoitajat voisivat keskittyä puhtaasti sairaanhoidolliseen puoleen

kannustaminen koulutukseen ja ammatin hankkimiseen luomalla vaihtoehtoisia oppimispolkuja voisi olla eräs tehokkaampi ratkaisu kuin niin sanotut pakkohaut joissa vaarana on nuoren hakeminen koulutukseen joka voi osoittautua vääräksi valinnaksi

se ei tarkoita sitä etteikö kaikkia sosiaalipuolen am mattilaisia ja osaajia tarvita sosionomeja alemman ammattikorkeakoulututkinnon sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita

haluan nostaa esiin myös laissa olevan sosiaalihuoltolain kirjauksen henkilöstön suojaamisesta tilanteissa joissa he ilmoittavat työnantajansa ei niin hyväksyttävistä toimista

mutta nyt selkeytetään sitä tehtävärakennetta ja saadaan sitten ihmiset toimimaan niissä tehtävissä joihin heidän tutkintonsa parhaalla mahdollisella tavalla sitten soveltaa myös keskustelu on päättynyt

nuorille tulisikin tarjota vahvaa ohjausta ja tukea sen sijaan että pohditaan pakkotoimia

olen kuitenkin saanut myös viestiä että voisi olla syytä pohtia eräänlaiseen uhkasakkoon verrattavaa kirjausta jotta laki varmasti suojelisi ammattihenkilöstöä

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotustensa meni käsittelun

eräs suuri huolenaihe nousee esiin myös alueellisesta tasa arvosta koulutuspaikkojen suhteen

nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen mutta myös tämän esityksen kannalta tässä nousee esiin todella haastava tilanne toisin sanoen mihin nuoret lapissa hakevat koulutukseen kun paitsi aloituspaikkoja myös koulutustarjontaa supistetaan voimakkaasti ja erityisesti aloilta joilla lapissa on vahvimmat tulevaisuudennäkymät

tämänkin vuoksi on erittäin tärkeää että lain perusteluteksteihin kiinnitetään erityistä huomiota jotta turhaa tulkinnanvaraisuutta ei syntyisi

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön vietin valkoisena vai työllistymisen kannalta

etenkin tämä nousi esiin käsiteltäessä juuri perheille annettavaa kodinhoidollista apua ja tukea kenelle ja missä tilanteessa sitä annetaan

lopuksi vaikka laissa on paljon hyvää on laissa vielä paljon korjattavaakin josta osa nouseekin esiin perussuomalaisten jättämissä vastalauseen mukaisissa lausumaesityksissä

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tulisi palauttaa alkutekijöihinsä ja rakentaa parlamentaarisen valmistelun alla asiantuntijoiden näkemykset vahvasti huomioiden

vaikea enää edes yrittää arvailla mitä tämän hallituksen päässä oikein liikkuu kun he haluavat kuntia ja kuntalaisia näin rangaista tietäen varsin hyvin että kuntien taloustilanne on jopa ennakoitua heikompi

ehkä hallitus luottaa siihen että kun monta köyhää kuntaa laitetaan väkisin yhteen kuten esimerkiksi lapissa on todellinen uhka tapahtuukin joku ihme

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon kehittämistoimenpiteet mukaan lukien vanhuspalvelulaki oppilas ja opiskelijahuollon kehittäminen sekä muu sosiaali ja terveyspalvelujen kehittäminen lisäävät toki valtionosuuksia

oppilas ja opiskelijahuollon kuntoon saaminen ei näillä investoinneilla kummemmaksi muutu ja sinne jos mihin tulisi nyt panostaa täydellä teholla

äsken tuossa edellisessä puheenvuorossani jäi vielä kysymättä semmoisesta asiasta että tiedossani on useampia tapauksia esimerkiksi lapista joissa syystä tai toisesta nämä tietoliikenneyhteydet eivät ole toimineet tai tämä e reseptijärjestelmä on syystä tai toisesta niin sanotusti tiltannut ja tämä on sitten aiheuttanut aika huomattaviakin ongelmia reseptien siirtymisessä apteekkiin ja sen kautta lääkkeinä potilaalle

tässä on käytetty ihan hyviä argumentteja ehkäisevän päihdetyön puolesta

eli oikeastaan olisin ministeriltä vielä halunnut kysyä

miten tällaisiin tilanteisiin sitten tulevaisuudessa voidaan varautua jos asia tosiaan on näin että tulevaisuudessa käytössä ei ole enää paperisia reseptejä tai puhelinreseptin mahdollisuuksia

oikeastaan vielä haluaisin nostaa esiin semmoisen näkökulman että olisi varmasti jatkossa hyvä ja syytä myöskin miettiä niitä syitä miksi esimerkiksi nuoret ryhtyvät juomaan

vielä toinen asia joka jäi mietityttämään on tilanne että entä sitten ulkomailta tulevat reseptit joita tulevaisuudessa pitäisi kai kohdella yhdenvertaisesti suomessa kirjoitettujen reseptien kanssa niin miten tämä järjestelmä sitten sopeutuu tähän tilanteeseen

eli pitäisi nähdä se kokonaisuus siellä taustalla

heillä on vaikeuksia kiinnittyä yhteiskuntaan ja on sellaista tietynlaista epätoivoisuutta ja monenlaisia ongelmia nuoruuden vaiheessa ja silloin he ovat hyvin alttiita myöskin sille että päihteet voivat tulla mukaan kuvioihin

tämä on yksi semmoinen asia joka minusta pitäisi nähdä kun puhutaan esimerkiksi nuorten kohdalla valistuksesta että se ei riitä että aikuiset menevät sormi ojossa kouluihin puhumaan että viina tupakka ja huumeet ovat pahasta

myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintaa hallitus päätti nähtävästi supistaa kerralla ja kunnolla

he varmasti sen kaikki tiedostavat mutta tiedostavatko aikuiset sitten että nämä nuoret tarvitsevat myöskin niiden syiden avaamista

eli toisaalta tässä nyt vähän peräänkuuluttaisin myöskin sitä onko alkoholivalistus tänä päivänä enää ihan ajantasaista ja ehkä myöskin vähän sitä että käytäisiin laajempaa alkoholipoliittista keskustelua mistä nämä suuret kustannukset meillä johtuvat

arvoisa puhemies

sairausvakuutuksen matkakorvausten leikkaus rokottaa kaikkein pahiten pienituloisia työttömiä eläkeläisiä kuntoutusta ja sairaanhoitoa tarvitsevia

arvoisa puhemies

koska tehtävien karsinta konkretisoituu ja koska on odotettavissa vihdoin todellisia vaikutusarviointeja ja selkeää konkretiaa siihen mitä te tavoittelette ja mistä ennen kaikkea esimerkiksi sote uudistuksen kohdalla

tämä on aivan pöyristyttävää

täytyy sanoa että itselläni tämä parlamentaarinen ura ei ole kovin pitkä ainakaan vielä täällä eduskunnassa mutta tämä lakiesitys on yksi käsittämättömimmistä joita olen näiden neljän vuoden aikana nähnyt

ja ennen kaikkea ovatko kuntien peruspalvelut vaarassa tällä tehtävien karsinta ja talouden tasapainottamislistalla

tulevaisuudessa yhä useampi eusta ja eun ulkopuolelta tuleva henkilö tulee käyttämään sosiaaliturvajärjestelmäämme tavalla tai toisella ja läheskään varmoja emme voi olla siitä miten järjestelmämme rakenteet tulevat nämä haasteet kestämään

heikoilla kantimilla ollaan siis ihmisten ja alueiden yhdenvertaisuuden kannalta

tämän valmistelu on ollut sellainen että ei voida miltään osin katsoa nähdäkseni sen täyttävän hyvää lainlaatimistapaa

kysyisinkin ministeriltä

kuulemiset tähän on suoritettu käytännössä suullisesti kirjallista dokumentaatiota ei ole ja myöskin näiden kuultujen tahojen tämmöinen jakauma on hyvin hyvin suppea

ja kyllä tuolta kentältä on tullut lääkäreiltä ja hoitohenkilöstöltä erittäin vakavaa viestiä siitä että tätä lakiesitystä ei pitäisi missään olosuhteissa hyväksyä

arvoisa puhemies

tässä kysymyksessä tämä kiinnostukseni koski lähinnä sitä onko suunnitteilla jonkinlaista eun sisäistä mahdollista tämmöistä vastaavaa järjestelmää jolloin pystytään varmistamaan se lääkereseptien oikeellisuus ja turvallisuus myöskin tällä tasolla

toinen asia mitä edustaja virtaselle tässä haluaisin vielä sanoa on se että nämä asiat eivät ainakaan tuolla lapissa ole ihan niin yksinkertaisia että jos reseptille on akuutti tarve lähdetään tuosta noin vain päivystykseen

se päivystys voi olla satojen kilometrien päässä

minä pidän tässä kyllä aika kohtuuttomana tällaista kategorisointia näinkin tärkeässä asiassa

kukaan ei kiistä ettei rakenteellisia uudistuksia tarvittaisi

niin kunta kuin sote uudistuskin ovat niin merkittäviä asioita että ne vaatisivat ja olisivat vaatineet jo ehdottomasti parlamentaarista valmistelua ja jo demokratian nimissäkin kansalaisten ja asiantuntijoiden mielipiteen kuuntelemista

ensin olisi tullut pohtia tehtävät ja niiden jako sitten rakenne alueelliset erityispiirteet huomioiden sekä rahoitusmallin uudistuksen ottaminen osaksi tätä prosessia

jätin viime vuoden syyskuussa kirjallisen kysymyksen jossa kysyin paljonko tämä sote uudistushanke on tullut jo yhteiskunnalle maksamaan ja millaisia suoria ja välillisiä kustannuksia sillä arvioidaan olleen tai olevan

ministeri huovisen vastauksessa kerrottiin että välittömien kustannusten lisäksi kustannuksia on oletetusti syntynyt myös työpanoksesta ministeriöissä valtion virastoissa ja järjestöissä

yhtä kaikki tämäkään panos ei kuitenkaan vastauksen mukaan ole tarkasti selvitettävissä

kunnissa sote uudistukseen liittyviä hankkeita ja selvityksiä on pitänyt tehdä jo valmiiksi tiukkojen resurssien puitteissa